arvostamme myös sitä uutteraa työtä jota hallitus on tehnyt viedessään kuntauudistusta eteenpäin

kuntarakennelaki on jo voimassa kuntalain kokonaisuudistus ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen puolestaan saadaan eduskunnan käsittelyyn vielä hallituskauden aikana

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää ettei poliisin toimintaa hankaloiteta turhalla sääntelyllä ja että aiemmin säädettyjä muotomääräyksiä on kyettävä purkamaan

hätäkeskuslaitoksen uudistuksen tuloksia on arvioitava pitkällä aikavälillä mutta kuten ministerin vastauksestakin kuultiin jo saatujen tietojen mukaan uudistus on parantanut palvelun laatua

ensin te olette vaatinut ripeyttä ja nyt harmittelette tätä ripeyttä

kuten täällä on todettu tämä esitys ei ole tullut yllätyksenä

valta ja vastuu tulee säilyttää erottamattomina ja siksi kaikessa uudistustyössä vastuun palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta tulee olla ja säilyä samalla organisaatiolla peruskunnalla

tärkeintä on turvata kansalaisten saaman palvelun laatu ja hätäkeskuksissa työskentelevien ihmisten mahdollisuudet suorittaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla

minkälaiset mahdollisuudet meillä on ja minkälaista vaikuttamista tosiasiassa tapahtuu näissä organisaatioissa joissa nyt olemme mukana

ja onko meillä riittävästi keppejä tai porkkanoita joilla voimme kannustaa ja edesauttaa sitä että myös muut alueen valtiot sitoutuvat ja lisäävät panostuksiaan yhteisen meremme hyväksi

arvoisa puhemies

asukaslähtöisyys lähidemokratia ja asukkaiden hyvät peruspalvelut toteutuvat vain jos kunta on elinvoimainen ja pystyy kantamaan järjestämisvastuunsa

rangaistusten osalta on otettu edistysaskelia muun muassa raiskausrikoksissa

ja onko esimerkiksi venäjän osalta auennut nyt uusia toiminta tai neuvottelumahdollisuuksia muun muassa tämän naapuruusinstrumentin osalta

vain vahvat peruskunnat pystyvät varmistamaan vaihtoehtojen laajentamisen sekä elinkeinopolitiikan ja työllisyyden edistämisen

kyllä minusta tässä joulun alla on syytä tästäkin paketista vaikka siinä nyt narut eivät ole juuri oikealla tavalla kiharretut olla iloinen koska tätä lahjaa suomi tarvitsee

edellisen hallituksen aikana on rangaistusasioissa kuitenkin otettu myös askel suuntaan joka on osoittautunut vääräksi

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää myös välttämättömänä että kuntien palveluiden kustannukset saadaan nopeasti läpinäkyviksi

sakon muuntorangaistuksen poistaminen on valitettava esimerkki epäonnistuneesta uudistuksesta ja sen palauttaminen on toteutettava nopeasti rikoksista tulee aina seurata rangaistus

on positiivista että rakennepaketin yhteydessä hallitus päätti pidättäytyä kuntien tehtävien lisäämisestä ellei niille voida osoittaa rahoitusta tai purkaa tehtäviä vastaavassa suhteessa toisaalta

palvelut tulee järjestää tehokkaammin

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä kuntien henkilöstön irtisanomissuoja pitäisi muuttaa vastaavalle tasolle muiden suomalaisten muutosturvan kanssa

tämä lisää läpinäkyvyyttä ja selkeyttä ja vaikka tämä nyt niin kuin keskustelusta on kuultu herättää edelleen huolta ja kritiikkiä siitä miten käytännössä asiat järjestyvät niin uskon että tässä kuitenkin mennään parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

olisin kuitenkin kysynyt ministeriltä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten tekemässä välikysymyksessä ollaan huolissaan nykyisen turvallisuustilanteen heikkenemisestä käynnissä olevan kansainvälisen kriisin seurauksena

tulevaisuuden palvelurakenne perustuu verkottumiseen missä kunnat hyödyntävät yritysten innovatiivisuutta ja kannustavat kuntalaisia käyttämään omia voimavarojaan oman aktiivisen tutkimus ja kehitystoiminnan ohella

parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys jolla säädetään rangaistavaksi kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on oikeansuuntainen kehitysaskel

on lopulta pitkälti kuntapäättäjien käsissä minkälaisen kunta ja palvelurakenteen luomme tulevaisuuden suomeen

me emme voi hyväksyä sitä että suomesta lähdetään syyriaan afganistaniin tai muualle kouluttautumaan sitä varten että pystytään myöhemmin tekemään terrorismirikoksia

kilpailukykyisen joukkoliikenteen tukeminen on tärkeä tavoite ja on hyvä että niukoista varoista on kohdennettu rahaa joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja palveluiden käytön lisäämiseen

ikääntyminen kilpailukyky sekä kuntatalous edellyttävät kunnilta kuntapalvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamista

tämä edellyttää paitsi kuntajohtamisen parantamista myös innovaatioiden ja teknologian lisääntyvää hyväksikäyttöä palvelutuotannossa

suojelupoliisin ohella myös keskusrikospoliisin mahdollisuuksista terrorismin kitkemiseksi on huolehdittava

budjettikirjan mukaan jatkossa suurten kaupunkien mal aie sopimuksia kehitetään niin että niihin sisältyvät myös joukkoliikennetuen tavoitteet

kokoomus haluaa säilyttää suomen maana jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi jossa apu on lähellä ja jossa rikosten tekijöille seuraa rangaistus

kuntien tuottavuuskehitystä tukevat innovatiiviset hankkeet kuten sitran kuntien palvelukeskushanke tekevät tärkeää työtä uusien mallien ja toimintatapojen osalta

arvoisa puhemies

tähän liittyen oikeastaan toivoisin ministeriltä vastausta siihen mikä on tämän yhteisen lippu ja maksujärjestelmän tilanne ja miten siinä on tarkoitus edetä seuraavan budjettikauden aikana

tämän ehdotuksen tavoitteet ja tarkoitus sisämarkkinoiden toimivuus maksujen nopeutuminen epävarmuuksien poistaminen hinnoittelun läpinäkyvyys ja niin edelleen

opettajat ovat tunteneet riittämättömyyttä ja on jouduttu turvautumaan koulun ulkopuolisiin tahoihin vaikka arkijärjellä ja joustavammilla määräyksillä olisi tilanteita voitu ratkaista

ovat hyviä tavoitteita mutta kuten edellä on todettu puheenvuoroissa tämän lain teksti on kovin monimutkaista ja kaipaisi todellakin konkretisointia

teknologian käyttöönotto ei kuitenkaan yksin tehosta toimintoja on myös modernisoitava prosessit toimintatavat johtaminen ja kannusteet

kokoomuksessa olemme tästä asiasta kantaneet huolta ja hallitusyhteistyön nimissä voidaankin esittää kauniit kiitokset siitä että opetusministeri on nyt ripeästi tarttunut toimeen ja valmistellut hyvän laajan ja konkreettisen paketin jolla voidaan parantaa sekä oppilaiden että opettajien työskentelyoloja kouluissa

tässä ei mennä niihin käytännön ongelmiin juurikaan ja toivon että näitä asioita valiokuntakäsittelyssä sitten selvitetään

kuntien henkilöstö on muutoksen voimavara

esimerkiksi on herännyt huoli siitä onko tässä esityksessä riittävästi selvitetty vaikutuksia yrittäjien toimintaan heidän maksuliikenteeseensä ja tästä lain perusteluosasta on hyvin vähän luettavissa

kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä

jatkossa on myös panostettava siihen että etsitään ja otetaan käyttöön erityisesti palvelujen saatavuutta laatua ja kustannustehokkuutta parantavat innovaatiot ja hyvät käytännöt

kuinka pikaisesti nämä muutokset on tarkoitus saada voimaan tukemaan opiskeluviihtyvyyttä ja turvallisuutta

käytännön huoli jonka haluan nostaa esille ovat tilitysajat

mitkä ovat tämän esityksen vaikutukset yrittäjille tulevien maksujen tilityksiin pidentyvätkö tilitysajat kuten esimerkiksi kaupan liitto on esittänyt ja minkälaisia ongelmatilanteita tästä voi seurata yrittäjien toimintaan mahdolliseen lisärahoitustarpeeseen ja kasvaviin kustannuksiin

tavoitteena tulee olla että asiakas saisi tiedon sekä omasta maksuosuudestaan että palvelun kokonaiskustannuksesta

onko myös niin että saattaa seurata riski että sähköisen rahan pankkikortin käyttö pienille yrityksille hetkellisesti esimerkiksi siirtymävaiheessa tulee ongelmalliseksi ja siirrytäänkin enemmän käteisrahan käyttöön kun kustannukset kasvavat

arvoisa puhemies

aikataulun osalta täällä on herännyt myös epäluuloja siitä kuinka kiireinen tämä aikataulu on ja kuinka nopeasti tässä voidaan edetä

arvoisa herra puhemies

palveluiden turvaamiseksi tarvitaan uudistuksia

onko seuraamassa jonkunlaisia tietojärjestelmämuutoksia joita joka tapauksessa pankkisektorille tämä aiheuttaa ja minkälaisia toimintahäiriöitä mahdollisesti siitä on seuraamassa

työ on tehtävä hallitusti ja vaiheittain

lisäksi vielä on huoli siitä jos suomi on ainoa mallioppilas joka tätä direktiiviä lähtee toimeenpanemaan niin mikä on sitten seuraus sen osalta

mutta siinä missä ne käyvät keskustalle perusteiksi kuntauudistuksen vastustamiseen sopivat ne kokoomukselle perusteiksi tukea hallituksen kuntauudistustyötä

on tärkeää että millekään maalle ei synny erityisiä etuja tästä

summa summarum tarvitaan paljon selkokielistä rautalankainfoa sekä yrittäjille että korttien käyttäjille jotta näistä turhista peloista tai aidoista kompastuskivistä voidaan päästä eteenpäin

palvelutarve kasvaa huoltosuhde heikkenee

asiakasta ei tarvitsisi aina lähettää keskussairaalaan erikoissairaanhoidon konsultaatiota varten vaan erikoissairaanhoidon osaaminen olisi asiakkaan käytettävissä myös terveyskeskuksissa

kaikkien keskussairaaloiden edes yliopistollisten sairaaloiden ei pidä keskittyä kaikkiin vaativiin hoitoihin

kokoomuksen eduskuntaryhmä on ylpeä suomalaisesta kuntaperusteisesta mallista jossa valta ja vastuu ovat kuntien asukkailla

terveydenhuollon lainsäädäntöuudistusta valmistellaan sosiaali ja terveysministeriössä peruspalveluministeri paula risikon johdolla

on hyvä että tämä esitys on nyt ripeästi saatu tänne saliin ja tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan

jos kuntauudistusta ei toteuteta syntyy vain uutta rahaa nielevää hallintoa ja himmeleitä jotka ovat etäällä tavallisesta kuntalaisesta

toinen asia jota haluaisin kysyä on se että tässä esityksessä todetaan että tällä esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen

arvoisa puhemies

mutta kuten tässä keskustelussakin on käynyt ilmi niin tämä vyyhti kuitenkin työllistää aika paljon sosiaalitointa oikeustointa ja muita yhteiskunnan toimijoita

ongelmat on kyllä tunnustettu ja uudistukset aloitettu jo keskustaministerien johdolla

ongelmien kärjistyttyä monilla kaupunkiseuduilla on virinnyt selvityksiä ja vaatimuksia yhteistyön tiivistämisestä työssäkäyntialueen mukaisesti

suomessa tulisi eurooppalaisten mallien mukaisesti siirtyä laaja alaisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla erityiseen sopimuskäytäntöön joka olisi valtiota kuntia maakuntia ja muita hallinnon osapuolia sitova ja konkreettinen

näin keväisin monet lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat nuoret pohtivat jatko opintopaikkaansa ja pänttäävät pääsykokeisiin

hyvänä esimerkkinä on oulun seudulle äskettäin tehty maankäyttöä ja liikennettä koskeva aiesopimus jossa kuntien lisäksi sopijapuolina ovat liikenne ja viestintäministeriö tiehallinto ratahallintokeskus merenkulkulaitos sekä pohjois pohjanmaan liitto

valitettavasti kuitenkin tänäkin vuona moni nuori joutuu pääsykoetulosten saapuessa pettymään kovasta ahkeroinnista huolimatta

arvoisa puhemies

välivuosia tulee monelle tahtomatta kun opiskelupaikka jää saamatta

työ ja työpaikat ovat todella nyt fokuksessa ja kuten tiedämme niin kestäviä työpaikkoja syntyy ainoastaan yrityksissä

oecdn eilen julkaistussa raportissa todetaan että nuortemme pitäisi valmistua koulutusjärjestelmästä nopeammin työelämään

toisaalta kiellätte jyrkästi kuntaselvitykset ja kuitenkin samalla vetoatte että uudistustyö on tehtävä vaiheittain ja hallitusti yhdessä asiantuntijoiden päättäjien ja kuntalaisten kanssa

kokoomuksen eduskuntaryhmä odottaa ja edellyttää tiivistä kuntavaltio vuorovaikutusta näiden mittakaavassaan suurten kaupunkiseutukysymysten linjauksissa

siksi yritysten toimintaedellytysten turvaaminen muun muassa veropäätöksillä on parasta työllisyyspolitiikkaa

keskusta on selvästi oppositiossa unohtanut itse ponnistelleensa kuntauudistuksen eteen ja käytännössähän nyt on jatkettu sitä hyvää työtä jota keskustalaisten ministerien alkuun laittamana on alkuun pantu

niissä rajoissa jotka tällä hetkellä taloudellisessa tilanteessa ovat olleet mahdollisia on tehty todella paljon kasvun turvaamiseksi muun muassa innovaatiorahoituksella elinkeinoelämälle tärkeällä infrahankkeella ja vienninedistämistoimilla

ja kysyisinkin opetusministeri virkkuselta

millä tavoin opiskelijavalintaa ja pääsykoejärjestelmää ollaan tulevaisuudessa kehittämässä ja voidaanko turhilta välivuosilta tulevaisuudessa välttyä

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä kansalaisilla on oikeus tietää miten kuntaliitos vaikuttaisi heidän elämäänsä ja rajojen siirtely sinänsä ei ole itseisarvo